ympäristöluvat pitää saada myös ennakoivammiksi ja nopeammiksi toimintaehdot selkeiksi ja turhat päällekkäisyydet on poistettava

on turha kiistää ympäristöhaittoja mutta kuinka niihin vastataan

oletteko te nyt ministeri niinistö tullut vasemmistoliiton kannalle ja ajatte aidosti hallituksessa tätä louhintamaksua käyttöön

lopettamalla koko tuotanto niin että turvaudutaan hiileen vai hyväksymällä tuotanto ja keskittymällä haittojen poistamiseen

mikä se kolminkertainen korotus on

nimittäin samaan aikain metsähallituksen pääjohtaja jyrki kangas ilmoitti eroavansa tehtävästään ja kangas on johdonmukaisesti koko muun henkilöstön kanssa vastustanut yhtiöittämistä

luku on todellakin tuo ja vaikka se on vaadittaessa maksettava ja sanotaan että joka kerta teknisesti suomessa eduskunta käsittelee sen erikseen myönnetäänkö sitä uutta pääomaa vai ei kyllä realismia ainakin tällä poliittisella jakaumalla on että sellaista hallitusta sellaisia ministereitä ei vähällä kummalla tässä maassa nähdä että silloin kun pyyntö euroopan vakausmekanismista tulee täällä sanottaisiin että meillä on piikki nyt kiinni

miksi te ministeri koskinen niin jääräpäisesti ajatte yhtiöittämistä

tämä hallituksen esitys ei suinkaan lähde siitä työttömän tilanteesta tai työmarkkinoista vaan se lähtee siitä että tietty osa turvallisuuspalvelutehtävistä on hyvin pitkälti kolmannen sektorin ja vapaaehtoistyön kontolla

hyvällä omallatunnolla voin todeta että edustan tässä varmaan tämän eduskunnan isänmaallisinta ja puolustustahtoisinta eduskuntaryhmää

nimittäin euroopan komissio viitaten nimenomaan destia päätökseen on todennut että destia päätöksestä ei voi mihinkään valtion organisaatioihin vetää yleistä yhtiöittämisvelvoitetta ja kuitenkin te pakolla yritätte runnoa sen voimaan

puolustusvoimat on harjoittanut vuosikymmenten ajan ja harjoittaa edelleen hyvin laajamittaista ja monimuotoista toimintaa ampumaharjoitusalueilla

meidän ryhmän jäsenistä puolet on reservin upseereja ja puolet puolustusvaliokunnan jäseniä

te sanoitte näin että sosiaalietuuksia saaville tämä arvonlisäveron korotus kompensoidaan muun muassa niin että tehdään etuuksien aikaistettu indeksikorotus

itse asiassa jos sitä työtä ei olisi niin monessa osassa maata isossa osassa maata ihan tämmöiset henkeä turvaavat terveyttä turvaavat palvelut jäisivät tuottamatta kokonaan

viittaan rovajärven tilanteeseen lapissa

siellähän jo edellisen maakuntakaavoituskierroksen jälkeen on ollut käytännössä rakennuskielto ja nyt kuuluu sitten puolustusvoimien suunnasta ihan samaa että puolustusvoimat ei ole antamassa yhtään periksi näistä aikaisemmista tiukista linjauksistaan

no onko hallitus nyt muuttanut indeksien laskentaperusteet ja periaatteet täysin aiempaan poiketen vaan käykö niin niin kuin on minun mielipiteeni että kun tehdään aikaistettu indeksikorotus se on vain määräaikainen ja on voimassa siihen asti kun tehdään varsinainen indeksikorotus jolloinka se vähennetään siitä jolloin ka tämä positiivinen vaikutus kestää vain siihen asti muttei päivääkään enää varsinaisen indeksitarkistuksen jälkeen

mutta sillä että tämä suojaosa ulotettaisiin koskemaan kaikkia olisi todella merkitystä siinä harmaan talouden torjunnassa turhan byrokratian karsimisessa

arvoisa puhemies

täällä on paljon puhuttu siitä minkälaisen työtaakan alla eri virkamiehet joutuvat työskentelemään

puolustusvoimat korostaa omassa lausunnossaan että uudistuksessa tulee huomioida etteivät ympäristönsuojelulain säännökset tosiasiallisesti muodostu puolustusvoimien lakisääteisten tehtävien toteuttamisen ja esimerkiksi uusien asejärjestelmien käyttöönoton esteeksi

varsinkin nuorilla myöskin pitkäaikaistyöttömillä olisi tosiasiallinen mahdollisuus edes lyhyen aikaa käydä töissä ja näyttää omaa osaamistaan saisivat jalkansa oven rakoon työmarkkinoille pääsemiseksi

esimerkiksi yhteisöveron alentamista perusteltiin aikoinaan oletetuilla dynaamisilla vaikutuksilla ja myöskin näitä metsäteollisuuden viimeaikaisia myönteisiä investointipäätöksiä on selitelty sillä että yhteisöveroa on alennettu

se on aivan tosi että siihen asiaan pitää kiinnittää huomiota koska se millä resursseilla ihmisten asioita hoidetaan niitä valmistellaan ja niistä päätetään heijastuu heti kansalaisten arkielämään ja erityisesti silloin kun tulee ongelmia

on olemassa selvät maat jonne on kielto viedä aseita ja sitten on olemassa semmoiset epävakaat maat jonne kuitenkin viedään ja jos suomi vie tai on vienyt esimerkiksi semmoisiin maihin kuin turkkiin egyptiin saudi arabiaan jordaniaan omaniin ja bahrainiin niin kuinka esimerkiksi puolustusvaliokunnan puheenjohtaja niinistö voi olla varma siitä miten ja missä lopullisessa paikassa näitä aseita käytetään kun esimerkiksi sellaiset kansalaisjärjestöt jotka ovat hyvinkin perehtyneitä näihin kysymyksiin ovat hyvin vahvan ja perustellun epäilyksen tuoneet että kaikki ei ole ihan kohdallaan

kaiken kaikkiaan pienituloisilla olisi jonkunlainen mahdollisuus hallita paremmin omaa talouttaan

kun itä lapin maakuntakaavaa laadittiin edellisen kerran ja kun rovajärvi kuuluu tuohon alueeseen kysyin eräältä valmistelussa mukana olleelta upseerilta miksi varoaluerajaus on niin laaja

mutta esimerkiksi monet suuryritykset esimerkiksi stora enso eivät monen viime vuoden aikana ole maksaneet yhteisöveroa lainkaan ja silloin on hankala perustella niitä dynaamisia vaikutuksia ainakaan tuon yrityksen kohdalla

kiistatta tämä hallituksen esitys monimutkaistaa entisestään työttömyysturvajärjestelmää kun se viidakko on jo iso ongelma ennestään

ja yhteisöveron alentaminen hyödyttää vain tietyntyyppisiä yrityksiä mutta korkea arvonlisävero arvonlisäveron korottaminen taas rankaisevat sellaisia yrityksiä joilla yritystoiminnassa oman työn osuus on suuri ja jotka eivät voi muuttaa tätä arvonlisävero osuuttaan läpikulkueräksi vaan joutuvat siirtämään sen tuotteen tai palvelun loppuhintaan tai sitten pienentämään omaa tuloaan

muistutan ihan tuoreesta päätöksestä

kun otettiin uusi lomautusajan korvausjärjestelmä käyttöön niin eivät siinä eduskunnan naiset nostaneet profiiliaan kyllä silloin kun piti ottaa semmoinen käytäntö joka rankaisee palvelualojen pienipalkkaisia naistyöntekijöitä

edellisen kerran kun työelämä ja tasa arvovaliokunta käsitteli tätä asiaa yksiselitteisesti todettiin että tämä on nimenomaan sukupuolivalikoiva epätasa arvoinen ja syrjivä menettely

onko meillä jatkossa edessä tilanne että luontoarvot monikäyttö ja paikallisten ihmisten rauha jauhautuvat ulkomaalaisten aseitten alle ja sitä perustellaan puolustusvoimien lakisääteisillä tehtävillä

ei siitä nyt niin pitkä aika ole kun moni tässäkin salissa mukana olevista allekirjoitti julistuksen että tämä aseiden vienti kyseenalaisiin maihin pitää saada kuriin

mutta järkyttävää oli että työelämä ja tasa arvovaliokunnassa otettiin sitten perusteeksi se että koska tämä kohdistuu pieneen kohderyhmään pieneen osaan naisia ja on määräaikainen silloin tämmöinen menettely on hyväksyttävä

arvoisa puhemies

edelleen puolustusvoimat korostaa että sen toiminta maanpuolustuksessa on sellaista että se huomattavasti poikkeaa ympäristönsuojelulain normaalista soveltamisympäristöstä

hallitus on omalta osaltaan luomassa eurooppalaista pankkitukilinkoa sillä tämähän on esiaste euroopan vakausmekanismin luomiselle ja siinähän suomalaiset veronmaksajat pääsevät luxemburgin suurherttua kunnassa perustetun pankin asiakkaiksi vaikka eivät haluakaan

ja kyllä se on kiistaton tosiasia että arvonlisäveron korottaminen kohtuuton taso johtavat harmaan talouden suorastaan pimeän talouden lisääntymiseen ja siinä mielessä edustaja tuupaisen lakialoite on kyllä hyvin perusteltu

kyseessähän oli kaavamainen säästö joka tuli valtiovarainministeriöstä

joka tapauksessa en ole ainakaan puheenvuorossa saanut vastausta toivottavasti ministeriltä saan vastauksen siitä että kun ollaan menossa käytännössä ja ollaan menty koko tämän eduskuntakauden ajan siihen suuntaan että salailua ja salaamissopimuksia lisätään koko ajan yhdysvaltain naton ja israelin kanssa ja niin että niiden yksipuolinen päätös salata asiakirja pätee myöskin suomessa niin kuinka se lisää sitten avoimuutta kuinka se vähentää aseitten väärinkäyttöä ja niiden kulkeutumista semmoisiinkin maihin joihin niiden ei pitäisi koskaan päätyäkään

puolustusvoimien toiminta on lain edellyttämää niin kuin sen tuleekin olla mutta laki ei saa edellyttää eikä sallia ympäristön tuhoamista peruuttamattomalla tavalla

raimo sailas ja nykyisin ekn jyri häkämies ovat sanoneet saman asian minkä edustajakollega yrttiaho ja minä sanoimme jo puolitoista vuotta sitten

vasemmistoliitto tulee lain kakkoskäsittelyssä esittämään lausumaa että tämä suojaosa ulotetaan koskemaan kaikkia työttömiä

muistan kun pikkupoikana istuin isäni kanssa saunan lauteilla ihmettelin hänen ruhjottua ruumistaan arpia jalasta kasvoihin asti ja kun kysyin isäni kertoi mitä oli tapahtunut

listan on allekirjoittanut jo lukuisia tieteen taiteen ja politiikan kärkinimiä sekä edustajia kaikista eduskuntapuolueista kristillisdemokraatteja ja perussuomalaisia lukuun ottamatta

valitettavasti se ennustus osui kohdalleen mutta ennustimme kyllä hyvillä tiukoilla perusteluilla elikkä hallitusohjelmalta taloudellinen perusta on mennyt pois

pelkään että rovajärven alueella voi hyvinkin paljastua sellaisia ympäristöhaittoja jotka ovat vielä piilossa ja että toiminnan aikaiset haitat lisääntyvät jos alueen käyttötarkoitusta ja toiminnan laajuutta oleellisesti muutetaan

arvoisa puhemies

tätä kurjuutta on jaettu sitten sektori sektorilta ja sektoreittain ylhäältä alaspäin

edustaja saarakkalalle sen verran että viime kaudella minun kantani esimerkiksi äänikynnyksiin oli ehdottoman kielteinen enkä tule missään tilanteessa hyväksymään semmoista esitystä jossa on jonkunlainen äänikynnys

arvoisa puhemies

tänään ministeri urpilainen on laittanut tiedotteen jossa hän kertoo että on tyytyväinen kreikka ratkaisuun ja edelleen että suomi luopuu osasta korkotuloja kreikan lainoista

ja siksi kysyn ihan vakavalla mielellä ja toivon että asianomaiset ministerit vastaavat vaikkapa pääministeri katainen ja valtiovarainministeri urpilainen onko teillä olemassa suunnitelmaa sen varalta että nämä euroopan keskuspankissa olevat valtavat riskit realisoituvat

vaikka metsähallituksen luontopalveluitten määrärahat ja henkilöstömäärä ovat lisääntyneet niin kyllähän myöskin suojelualueitten määrä on lisääntynyt

jos edustaja brax ei sitten katso ministerin tehtävässään velvollisuudekseen vastata niin haastan kuitenkin edustaja braxia keskustelemaan asiasta koska tämä on ollut joka vuosi täällä käsittelyssä äänestyksessä ja kuitenkin jääräpäisesti tästä valtion tuottavuusohjelmasta on haluttu vaikeuksista huolimatta pitää kiinni

en tarkoittanut sitä että valtiontalouden tarkastusvirastossa käytäisiin joka ikinen kuitti läpi mutta sillä että tämä ilmoitus perustuisi tositteisiin ja tositekohtainen seuranta olisi mahdollista ja se tehtäisiin sitten tarpeen mukaan olisi aika iso ennakoiva ja ennalta ehkäisevä vaikutus

kyllä yleinen arvio on se että jos halutaan että nämä puistot pysyvät hyvässä kunnossa mahdollisimman luonnonmukaisina ja kuitenkin mahdollistavat sen että käyttäjiä on mahdollisimman paljon niin henkilöresursseja tarvitaan kiistatta lisää

kun täällä on lappi mainittu se tosiaan on raaka vaalipiiri etäisyyksien ja vaadittavien ääniosuuksien suhteen

kuinka se voi olla mahdollista että mitä syvemmälle me sotkemme suomen yhteisiin eurovastuihin aina vakuutetaan että se ei vaikuta mitään suomen valtiontalouteen

no aloitetaan vaikka

satu hassi euroopan parlamentin jäsen heidi hautala ministeri sirpa pietikäinen euroopan parlamentin jäsen mitro repo euroopan parlamentin jäsen ministeri erkki tuomioja kansanedustaja alanko kahiluoto outi paavo arhinmäki ministeri kansanedustaja maarit feldt ranta

edustajatoveri uotila tuossa sanoi että kritiikkiä tulee asiasta kuin asiasta niin aina kritiikkiin paras lääke on asiaperusteet ja ne kyllä puuttuvat tästä hallituksen esityksestä

eikö voisi ajatella niinkin päin viittasitte osittain kyllä asiaan että jos metsästysoikeus annetaan seuroille vain niille muutamalle seuralle joissa on hyvin vähän väkeä ja sitten metsähallituksella kuitenkin on laajat alueet joilla myös on tarvetta metsästää niin miksi tähän metsästyksen hallinnointiin tarvitaan myöskin metsähallituksen mailla seuroja väliin

mutta tämä etukäteisilmoitusmenettely olisi siinä mielessä hyvä että jo ennen vaaleja vaalipäivää äänestäjät voisivat arvioida sitä onko jollakin ehdokkaalla poikkeuksellisen vahvoja tukijoita ja jos on niin he joutuisivat jo ennen vaaleja erityisseurantaan ja vaalien jälkeen sitten siinä kuinka vaalirahoitussuunnitelma ennakkoilmoitus toteutui sitten verrattuna tosiasialliseen käyttöön

eikö voisi ajatella että paikallisilla ihmisillä olisi ilman seurojakin oikeus metsästää ainakin siellä metsähallituksen alueilla

mutta siihen nähden ihmetyttää se että samaan aikaan valtion talousarvioesityksessä ensi vuodelle sosiaalialan osaamiskeskusten toimintaa ollaan supistamassa ja niiden määrärahoja vähentämässä kolmanneksella kun ajatellaan mikä näiden osaamiskeskusten toiminnan päätavoite on ollut

ja lisää nimiä

ministeri krista kiuru kansanedustaja anna kontula kansanedustaja johannes koskinen ministeri merja kyllönen kansanedustaja ryhmän puheenjohtaja annika lapintie kansanedustaja johanna ojala niemelä pitkäaikainen ex kansanedustaja erkki pulliainen vihreistä nils torvalds rkpn varapuheenjohtaja kansanedustaja pia viitanen

ja kun ministeri kiuru kävi toteamassa lismassa pohjoisimmassa lapissa että siellä todellakaan yhteydet eivät toimi niin kyllä ministerin aika tämän neljän vuoden ajan menee siihen että hän kiertää nyt ensin sen pohjoisimman lapin jos hän käy joka paikkakunnalla missä ei ole yhteyksiä lapissa

taakan kantajiksi joutuivat paitsi rintamalla palvelleet myös heidän puolisonsa ja lapsensa unohtamatta sotalapsia evakoita ja partisaani iskun uhreja

nimenomaan tukea tämmöisessä muutostilanteessa kuntia kuntien yhteistyötä ja auttaa tuottamaan palveluja sellaisilla alueilla missä yksittäiset kunnat eivät siihen kykene

mutta sen sijaan pieni paikallislehti on varsinkin vanhemmalle väelle tuttu ja turvallinen tiedon lähde ja nimenomaan niiden tulevaisuus asettuu nyt vaakalaudalle

edustaja zyskowiczille sen verran että ei tämä ongelma ole sitä että kreikasta joku tauti leviää espanjaan tai italiaan

se tauti on olemassa siellä ja itänyt pitkään ja se on tämä hötörahatalous eli että on olemassa niin valtava määrä vastikkeetonta reaalitaloudesta irrallaan olevaa rahaa joka perustuu vain oletusarvoihin ja pelaamiseen

sen organisaation asiantuntija kyllä toteaa että jos tällä tiellä mennään niin se johtaa siihen että sosiaalihuollon kehittämisen käytössä olevat asiantuntijaresurssit ohenevat oleellisella tavalla

eli kyllä tässä on kaiken kaikkiaan vahvasti mukana myöskin tasa arvonäkemys sekä sosiaalisesti ja alueellisesti että myöskin tiedonsaannin suhteen

siinä kyllä on koko eduskunnalla pohdinnan paikka ei ainoastaan hallituspuolueitten edustajilla mitä tämä hallitusohjelmaan kirjattu mahdollinen ilo sopimuksen hyväksyminen tarkoittaa

me haluamme kunnioittaa työtänne arvoisat sotaveteraanit ja sotainvalidit myös niin että pidämme kiinni yleisestä asevelvollisuudesta sotilaallisesta liittoutumattomuudesta ja koko maan puolustamisesta

käännän tämän asian niin päin että kysyn onko oikein että aikoinaan valtaväestö on pakottanut osan suomalaisia luopumaan äidinkielestään saamen kielestä ja sitten kun on käynyt niin että ylisukupolvisesti se kieli on karannut ja sitä ei enää hallita niin sitten kieliperustaisessa alkuperäiskansan määrittelyssä nämä ihmiset jotka ovat joutuneet sorron kohteeksi eivät olisikaan sitten sen tuloksena enää alkuperäiskansaa

se on valitettavan tyypillinen toimintatapa tälle hallitukselle

puolustusvoimien rakenneuudistus samoin kuin kuntaremontti karttoineen siirrettiin julkistettavaksi vasta muutama päivä presidentinvaalien jälkeen poiketen alkuperäisestä suunnitelmasta

paras kiitos sodan kokeneille on se että olemme valmiit tekemään työtä jotta tämän yhteiskunnan parhaat puolet säilyvät myös tuleville sukupolville

ja kyllä minä sitä mieltä olen että solidaarisuutta tarvitaan työttömiä eläkeläisiä lapsia vähäosaisia kohtaan suomessa ja kreikassa ja kansainvälisestikin

arvoisa puhemies

minulle on jäänyt mieleen kun kertausharjoituksissa eräs upseeri sanoi että parasta maanpuolustustyötä on hyvin hoidettu sosiaalipolitiikka

kuntauudistuksen taustalaskelmia on pimitetty ja kreikka vakuussopimus jonka nimikin voi vaihtua suomennoksen jälkeen julistettiin salaiseksi niin ruotsin suomen kuin englannin kielellä ja luettavaksi sen sai vain englanninkielisenä versiona jos osasi itse pyytää asiakirjaa nähtäväksi

arvoisa puhemies

uskallan sanoa niinkin päin että suomalaisilla työmailla on siksi ollut rauhallinen tilanne kun työntekijöillä on ollut suhteellisen vahva asema ja perusoikeudet

sodan aikana tehtiin se mitä tehdä täytyi mutta tärkeitä ovat myös rauhanajan työt

määräaikaisia työntekijöitä kyllä lisätään niin kuin ministeri pekkarinen sanoi mutta vakituiset vähenevät koko ajan ja vakituiset työntekijät pystyvät sillä ammattitaidollaan palvelemaan hakijoita paljon paremmin kuin määräaikaiset työntekijät

tässä työvoimapalvelulain uudistamisessa ja siihen liittyvässä koko paketissa on aika isoista asioista kysymys

ei siitä nyt ole niin kauhean pitkä aika kun esimerkiksi kouluissa ja oppilasasuntoloissa on rangaistu siitä jos ihminen on puhunut äidinkieltään

nyt tämä hallitus on siirtymässä ohjelmaperusteiseen salaamiseen ja täytyy kysyä juuriko on niin että suomen julkisuuslain periaatteita ja käytäntöjä tulkitsee milloin kreikka milloin taas israel